perhevapaajärjestelmä ja kotihoidon tuki eivät tällä hetkellä tue naisten osallistumista työmarkkinoihin ja tarvitaan nyt todellista uudistumista

yritämme

sitten oli myös kysymys siitä minkä takia lisäselvityksen vastaanottamisen rajoittaminen tehdään niin että se rajoitetaan tähän ratkaisupäivään

työhyvinvointiin on panostettava enemmän

edustaja jokinen kysyi rangaistuksen koventamisperusteesta jos kyseessä on järjestäytyneen rikollisuuden jäsen

no perusteluna on se että tämä nyt selkeyttäisi prosessia ja myös lyhentäisi osaltaan näitä käsittelyaikoja

edustaja piirainen kyseli käräjäoikeuksien resursseista

toki niin kuin sanoin myös esityspuheenvuorossani on erittäin tärkeätä että panostamme käräjäoikeuksiin juuri sen takia että taso siellä nousisi ja että ihmiset sitten tyytyisivät siihen käräjäoikeuden päätökseen eivätkä valittaisi eteenpäin

ja oikeusturva ei vaarantuisi koska asianosaisella on mahdollisuus saattaa asiansa aina uudelleen käsiteltäväksi etuuslaitoksessa

tästäkin on olemassa selvityksiä jotka osoittavat sen että vapailla markkinoilla toimivat työvoimapalvelut myös tehostavat työnhakijan ja työntekijää etsivän mahdollisuutta löytää toisensa

edustaja eerolalle edelleen

haluaisin tässä lopuksi todeta että niissä tapauksissa joilla on huomattavan suuri merkitys yksityiselle asianosaiselle tai tapauksissa joissa on esitetty ristiriitaista ja tulkinnanvaraista lääketieteellistä selvitystä taikka vakiintuneen korvauskäytännön vastaista selvitystä olisi syytä pyytää oikeusvarmuuden takaamiseksi ulkopuolinen asiantuntijalääkärilausunto johon muutoksenhakijalla olisi mahdollisuus ottaa kantaa

minä olen käymässä tulen myös käymään kouvolassa ja kuopiossa ja rovaniemellä ja vaasassa täällä helsingissä ehkä ei tarvitse käydä mutta muualla

sen takia pitää edelleen panostaa kouluun eikä pidä ajaa sitä alas mikä voi olla seurauksena jos hallituksen leikkaussuunnitelmat pannaan toimeen

nyt on kyse siitä mihin meillä on varaa ja toivon että me löydämme sellaisen ratkaisun mutta en pysty lupaamaan koska ylipäänsä meidän vankeinhoitomme on hyvin tiukalla tällä hetkellä

maksuton koulutus on myös paras tie yhdenvertaiselle ja tasa arvoiselle suomelle ja hallituksen koulutusleikkaukset muodostavat uhan opetuksen ja tutkimuksen laadulle pitkällä tähtäimellä mikä voi myös vakavasti vaarantaa maamme kilpailukyvyn ja kasvun ja kovin tarpeelliset talouden ja työllisyyden nousumahdollisuudet maassamme

toivonkin että juuri tähän tämä uudistus nyt johtaisi

se olisi meidän kaikkien etu

mutta niin kuin myös sanoin eihän vankiluku ole alenemaan päin ja sen takia meillä pitäisi olla riittävästi vankipaikkoja myös tulevaisuudessa

meidän pitää pitää huolta siitä että ihmisten oikeusturva pysyy korkealla ja että myös ihmisten luottamus vakuutusoikeuden toimintaan pysyy korkealla

edustaja viitamies kyseli lähisuhdeväkivallasta ja turvakodeista onko niihin varattu riittävästi rahaa

me tarvitsemme vientiä

korkea jalostusarvo ja osaava työvoima mahdollistavat menestyksemme ja ilman korkealaatuista osaamista vientimme ja kilpailukykymme tulee laskemaan yhä enemmän

se kysymys sopii erittäin hyvin arvon kollegoilleni koska stmn puolella päätetään näistä turvakotien resursoinneista

arvoisa puhemies

olisi myös tärkeätä ymmärtää se että meidän maahanmuuttajataustaisten uusien kansalaisten pitää myös päästä työmarkkinoille niin nopeasti kuin mahdollista

nyt nähdään että se muutos mikä tehtiin edellisellä kaudella elikkä lievä pahoinpitely nostettiin yleisen syyttäjän alaiseksi rikokseksi on myös antanut tulosta

mitä paremmin me hoidamme kotouttamisen sitä paremmin ihmiset tuntevat olevansa osa meidän yhteiskuntaamme ja sitä paremmin me voimme yhdessä jatkaa hyvän ja turvallisen suomen luomista ja tähän tarvitaan meidän kaikkien tuki

se toteutetaan tällä hetkellä niin että meillä on tietty määrä notaareita käräjäoikeuksissamme ja nyt tästä eteenpäin on myös mahdollista tehdä joku osa tästä tuomioistuinharjoittelusta hallinto tai hovioikeudessa

toivon että myös hallituksen piirissä nyt mietitään näitä työllistämismahdollisuuksia millä tavalla me saamme myös uudet ihmiset jotka tulevat tänne suomeen paremmin työllistettyä kuin tänään

mitä tulee tuomioistuinvirastoon niin itse näen että voisi olla tarve saada tulevaisuudes sa erillinen tuomioistuinvirasto

arvoisa puhemies

edustaja rundgren kyseli ilo sopimuksesta ja ristiriidoista

nyt asia on kuitenkin ulkoministeriön sopimusasioitten yksikössä ja myös tässä asiassa pitää hallinnonalojen tehdä yhteistyötä jotta päästään hyvään lopputulokseen ja jotta kaikki ihmiset voisivat sen lopputuloksen kanssa elää

kiitos

edustaja heinonen kyseli myös seksuaalirikoksista ja sanoi että nyt ei tarvita selvityksiä nyt tarvitaan toimenpiteitä

joo mutta on kyllä hyvä kun ryhdytään toimenpiteisiin että tiedetään mikä on se fakta ennen kuin ryhdytään niihin toimenpiteisiin

minä haluan ennen kuin lähden toimenpiteisiin nähdä mikä on se kokonaiskuva ja mikä on se luotettava taustamateriaali ja tähän asiaan tullaan varmasti palaamaan

edustaja ja perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja koskinen otti esille oikeudenkäytön helpottamisen ihan tavallisille ihmisille ja kannusti nopeaan iskuryhmään

edustaja vehkaperä kysyi lähisuhdeväkivallasta joka on edelleen erittäin tärkeä aihe ja myös pelson vankilasta ja se sanomahan tässä jo tuli

siitä on saatu erittäin hyviä kokemuksia että kokenut sosiaalityöntekijä tai psykologi on ollut mukana tekemässä sovintoa tuomioistuimessa ja toivottavaa olisi että tämä käytäntö voitaisiin saada koko maahan

sitten muun muassa edustajat sarkomaa rossi ja ehkä joku muukin nostivat nämä pikavipit edelleen ylös

juu pikavipit ovat meillä ongelma ja juu kyllä niihin etsitään ratkaisu mutta se ratkaisu ehkä ei ole se että ne täysin kielletään koska silloin me voimme saada perustuslakiongelmia

kyllä me pärjäämme ihan omilla tiedoilla ja taidoilla

meidän nuortemme pitäisi saada enemmän tietoa taitoa siitä miten hoitaa oma taloutensa plus tässä näkyy varmasti myös se että tarvittaisiin enemmän sosiaalista luototusta ja sitä pitäisi kehittää

minä luulen että tässä oli nyt melkein kaikki

lapsiystävällinen oikeudenkäynti siinä on juuri se että se pyritään saamaan koko suomeen kaikkiin käräjäoikeuksiin mutta se ei ole vielä mahdollista

harmaalle taloudelle totta kai teemme kaiken mitä pystymme ja kun tässä oli puhe siitä onko meillä riittävästi voimavaroja itse lakien kirjoittamiseen ja niitten seuraamiseen niin koko ajan on tietysti pulaa mutta meidän pitää priorisoida että me juuri teemme sitä työtä ja sitä oikeusministeriö tällä hetkellä myös tekee

lagen om forststyrelsen som riksdagen nu behandlar handlar faktiskt inte enbart om forststyrelsens omorganisering

arvoisa puhemies

sanon tämän nyt hyvin selvästi

kysymys saamelaisten aseman parantamisesta euroopan ainoana alkuperäiskansana oli hyvin ajankohtainen viime hallituskaudella

valitettavasti hallituksen rivit eivät pitäneet tähän aikaan viime vuonna vaan hallituksen isot puolueet antoivat muiden intressien sivuuttaa yhdessä sovitun sillä seurauksella että saamelaiskäräjälaki vedettiin takaisin

nyt meillä on tilanne jossa eduskunta on siis aiemmin sanonut kyllä metsähallitus lain kahdelle pykälälle jotka nykyinen hallitus on poistanut nyt käsiteltävänä olevasta esityksestä

erityisen huomionarvoista on että perustuslakivaliokunta tuoreessa lausunnossaan toteaa seuraavaa

heikentämiskielto on sisällytetty myös ympäristönsuojelulakiin ja on ollut tarkoitus jatkossa sisällyttää myös muuhun soveltuvaan saamelaisten alkuperäiskansaoikeuksien kannalta merkitykselliseen lainsäädäntöön eli myös nyt metsähallitus lakiin

kuitenkin nyt meillä on sellainen tilanne että nyt mennään askelia taaksepäin ja haluan tässä vielä tuoda esille mitä ulkoministeriöstä on meille kerrottu ministeriön omassa lausunnossa

komitea on pannut myös merkille että viranomaisten ymmärrys ja sovittelunhalu koskien saamelaisten elämäntapaa saattaa olla riittämätön

ja vielä euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu nils muizhnieks on suomea koskevassa raportissaan todennut että metsähallituksen uudistaminen tarjoaa myös mahdollisuuden löytää innovatiivisia ratkaisuja esillä oleviin kysymyksiin

arvoisa puhemies

meidän ei tarvitse mennä kovin paljon taaksepäin aikaan jolloin ihmisten suurin huolenaihe maapallon osalta oli että se törmäisi toiseen planeettaan tai komeettaan

hallitus on siis kylmästi ohittanut saamelaisten oikeudet tässä uudessa esityksessä ja tilanne on se että olisi ollut oiva mahdollisuus tehdä nyt tälle asialle jotain mutta nyt se halu ja tahto puuttuu

yhteistä planeettaamme tellusta kohtaavan uhkan käsitetään nykyään ensisijaisesti tulevan ihmisen omasta toiminnasta ja hiilidioksidipäästöt on todettu suureksi syylliseksi

haluaisinkin kysyä hallituksen edustajilta keskustalta kokoomukselta ja perussuomalaisilta

ja syyksi ei kelpaa pelkkä toteamus siitä että saamelaisten asemaahan ei heikennetä kuten olemme nyt tässä keskustelussa saaneet kuulla koska askelia ei myöskään oteta eteenpäin vaan mennään taaksepäin siitä mihin viime eduskunta jäi

heikentämiskiellon lisääminen metsähallitus lakiin olisi erittäin johdonmukaista ottaen huomioon vastaavat säännökset vesilaissa ja kaivoslaissa ja ottaen huomioon myös sen että on suomelle oikeusvaltiona kunnia asia näyttää kansainvälisellä areenalla että halutaan myös mennä eteenpäin mitä tulee alkuperäiskansan oikeuksiin

tämä koskee sekä yksilöinä tekemiämme jokapäiväisiä päätöksiä että yrityksissämme ja teollisuudessa tehtäviä päätöksiä mutta myös julkisen sektorin päätöksiä varsinkin kuntasektorilla

tack

kuluttajina tekemillämme päätöksillä on suuri merkitys tulevaisuutta ajatellen

voi olla kyse niin yksinkertaisista asioista kuin matkustustavasta junalla tai lentokoneella siitä millaisilla autoilla ajamme ja miten lämmitämme kotimme

tulevaisuusselonteossa puhutaan paljon energiatehokkuuden lisäämisestä eikä siitä ole epäilystäkään etteikö tällä alueella vielä olisi paljon voitettavaa

mutta miten valistamme kansalaisia ja kuluttajia ja mitä porkkanoita käytämme kestävän kehityksen kannalta viisaiden valintojen tekemiseen

lopuksi emme saa myöskään unohtaa teollisuutta

tämä on erittäin tärkeä keskustelu koska kun lähdetään purkamaan normeja niin pitää tehdä se hyvin tarkasti ja harkiten jotta juuri ne henkilöt jotka tarvitsevat niitä normeja eniten eivät jää pulaan

tässä tuli hyvin myös edustaja heinäluoman puolelta ja edustaja biaudetlta esille se että riski on nimenomaan se että ne kaikkein heikoimmassa asemassa olevat tulevat kärsimään

vaikka iso osa meistä on kuntapäättäjiä me teemme viisaita päätöksiä meidän kunnissamme niin tiedämme että kuntatalous on myös erittäin tiukalla juuri tällä hetkellä ja näyttää myös tiukentuvan

silloin on meidän myös valtakunnan päättäjinä huolehdittava siitä että meillä on tietty taso kun on kyse yleisestä sivistyksestä

se on kenttä jossa ihmisiä kohdellaan eri tavalla eri puolilla suomea tällä hetkellä ja tämä ei ole hyvä asia

siirretäänkö omaishoidon tuki kelalle vai ei

det är tack vare det tillägg som har gjorts här i riksdagen

kysyisin ministeriltä koska sitten tehdään tähän se lakimuutos joka myös tarvittaisiin jotta tämä asia tästä eteenpäin olisi selkeä

sitten kysyisin vielä sähköisistä asiakastietojärjestelmistä

tämä prosessi on nyt pitkään ollut käynnissä jotta saataisiin enemmän tuottavuutta myös sairaanhoitoon ja näyttää siltä että tämä on mennyt aika hitaasti eteenpäin

oikeusministeriön hallinnonalallehan on nyt tulemassa paljonkin uudistuksia

esimerkiksi käräjäoikeusuudistuksessa voi tulla sellainen tilanne eteen että henkilöstö joka on ollut aikaisemmin yhdellä paikkakunnalla joutuu sitten matkustamaan ehkä satakin kilometriä

millä tavalla se otetaan huomioon